tämän esityksen mukaan valvontarangaistukseen ei voida tuomita elleivät samassa taloudessa asuvat täysi ikäiset hyväksy sitä että yksi perheenjäsen suorittaa rangaistustaan siinä yhteisessä kodissa

itse jäin miettimään sitä onko todellisuudessa näillä perheen lapsilla tai edes sillä puolisolla käytännössä mahdollisuutta kieltäytyä siitä todeta että ei se nyt käy että sinä tulet suorittamaan sitä rangaistusta tänne kotiin

näitä mikrofoneja käytetään studioissa teattereissa orkestereissa festivaaleilla ravintola ja hotellialalla seurakunnissa kouluissa ja myös monet yksityiset toimijat käyttävät langattomia radiomikrofoneja

näissä perheissä joita olen itsekin pitkän poliisiurani aikana nähnyt ja niissä kodeissa vieraillut usein on sellainen pelon ilmapiiri

nyt kun huutokaupan tuotto on määritelty varsin korkeaksi ja valtio tällä huutokauppatoimenpiteellä aiheuttaa taajuusalueella nykyään luvallisesti toimiville tahoille kustannuksia mielestäni on aivan välttämätöntä että tämä asia korvataan ja sen vuoksi liikennevaliokunnan käsittelyssä tuohon mietintöön lisättiin että liikennevaliokunta pitää erittäin tärkeänä että selvitetään pikaisesti mahdollisuudet korvata taajuusalueen muutoksesta aiheutuvat kustannukset luvanvaraisten radiomikrofonien käyttäjille

se rikollinen elämäntapa luo ympärilleen siihen lähiperheeseen pelon ilmapiirin ja siinä voi olla hyvin vaikea vastustaa sitä ja sanoa että ei se ei käy että rangaistus suoritetaan kotona jos nämä muut edellytykset täyttyvät

silloin kun tähän rangaistukseen tuomittu suorittaa sitä rangaistusta kotona hän tarvitsee päihdehuoltotukitoimia

tämä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua näistä ilotulitteista vaikka täällä niitä surutulitteiksikin jossain vaiheessa jo mainittiin

viime uudenvuoden aikaan netissähän oli tämmöinen virtuaali ilotulitus voi ostaa paukauksen sinne näyttöruudulle mutta en minä ainakaan innostunut siitä

koska tämä henkilö silloin rangaistuksen suorittamisaikanaan asuu siinä kunnassa niin sen kunnan on järjestettävä hänelle kaikki ne palvelut jotka muillekin asukkaille on järjestettävä

kyllä se semmoinen määrätynlainen paukaus ja välähdys ja ruudintuoksu kuuluvat niihin juhlahetkiin kun se asianmukaisesti ja turvallisesti tapahtuu

jos henkilö suorittaa rangaistuksen laitoksessa niin silloin rikosseuraamusvirasto järjestää nämä palvelut

tiedän että viestintäministeri kiuru on nopea ja jopa radioaaltoja nopeampi joissain tilanteissa ja kysynkin ministeriltä tässä yhteydessä oletteko jo ryhtyneet toimenpiteisiin selvittämään miten tämä korvausjärjestelmä luodaan ja toteutetaan langattomien mikrofonien käyttäjille

mutta tämä ed

esittelypuheenvuoron käyttää edustaja liikennevaliokunnan puheenjohtaja edustaja arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

lahtelan kotimainen versio ja nimenomaan semmoinen oikein iso kotimainen jätkänkynttilä palamaan niin mikä sen hienompi ja juhlallisempi uudenvuoden vaihtumisen osoitus lumisessa kotimaisessa

täällä oli vahvasti esillä myös liikenneturvallisuusnäkökulma ja sehän on yksi edellytys maakaapeloinnin tienvarteen saamiselle että se ei aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle

sitten eräs epäkohta joka ihmetyttää täällä on se että mikäli rikkoo näitä rangaistusvelvollisuuksia ruotsin mallin mukaan niin mielestäni pitäisi tuo rangaistus rikosseuraamusviraston virkailijoiden päätöksellä välittömästi tuomita suoritettavaksi vankilassa

mutta kuten edustaja tolvanen tuossa toi esille nämä näkymät tien varrella laajenevat kun tiealuetta laajennetaan mutta myös sieltä häviää yksi liikenneturvallisuutta vaarantava tekijä eli sähköpylväät

yleiskeskustelu alkaa valiokunnan puheenjohtaja prusti ja arvoisa herra puhemies